me tiedostamme ne haasteet jotka siellä tällä hetkellä on

arvoisa herra puhemies

meille informaatio tuli julkisen sanan eli tiedotusvälineiden kautta

tällä hetkellä me hallituksen puolelta panostamme kolmeen kokonaisuuteen jotka aikaisemmin mainitsin eli ympäristöön sitten työllisyystilanteeseen ja sen jälkeen siihen millainen yritysratkaisu tässä kaivoksen toiminnalle mahdollisesti rakennetaan

arvoisa herra puhemies

viranomaisten tietojen saanti

meidän päätavoitteemme on rauhanomainen ratkaisu ja se että rauhanneuvottelut israelin ja palestiinan välillä tuottaisivat tulosta

kyllä sisäministeriö voi ihan sisäisten siirtojen kautta toimia tämäntyyppisissä asioissa

me jouduimme kuten entinen valtiovarainministeri hyvin tietää tekemään kipeitäkin leikkauksia osa niistä osui harmaaseen talouteen

se mihinkä me hallituksena tällä hetkellä pyrimme on se että me löydämme talvivaaran kaivokseen terrafameen ratkaisun joka on sekä työllisyyden näkökulmasta taloudellisesti että erityisesti ympäristön näkökulmasta se järkevin

se tulee edellyttämään paljon tietojen vaihtoa ja siihen me pyrimme jatkuvasti puuttumaan ja keskittymään sekä oecdn tasolla että eu tasolla ja sitten totta kai myös valtioiden välisten sopimusten kautta

salolainen tuossa totesi on erittäin tärkeätä nyt selvittää se miten jo ostettujen tonttien asema tämän lainsäädännön voimaansaattamisen jälkeen muuttuu mikä se todellinen alue on ja mitä tämä tarkoittaa tulevaisuuden tonttikaupoille

valitettavasti tässä bernsteinilainen prosessi ei riitä vaan täytyy saada jonkin näköinen tulos

me yritämme totta kai käydä kolmansien maiden kanssa dialogia ja välttää tällaista ihmisoikeuskonservatismia joka tällä organisaatiolla instituutilla ilman muuta on ollut

tämä tarkoittaa sitä että osapuolet siis palestiinalaiset mukaan lukien fatah ja hamas pitää saada neuvottelupöytään ja neuvottelemaan nimenomaan israelin kanssa

tässä ei voi ikään kuin nostaa käsiä pystyyn

veropolitiikka silloin kun raha liikkuu vapaasti ja yritykset hakevat sille parasta mahdollista tuottoa sisämarkkinoiden sisällä on totta kai vaikea kokonaisuus

eli veroviranomaisten tietojen saanti turvataan kansainvälisellä automaattisella verotietojen vaihdolla ja kansainvälisellä automaattisella tietojen vaihdolla saatu tieto on ensisijaisesti kuitenkin vain veroviranomaisten käytettävissä